ministeri on hyvinkin paljon kuullut palautetta tästä pöytälaatikkokuviosta plus sitten siitä että toimijat eivät koe tulleensa kohdelluiksi oikeudenmukaisesti näissä lupien myöntöprosessissa

on kyse todella isoista yhteiskunnallisista kysymyksistä kuten liikenteen verotuksesta ja sen vuoksi haluamme kuulla kaikkia asiaan liittyviä osapuolia

tässä henkilöliikenteen kokonaisuudistuksessa joudutaan miettimään myös tätä lupien kokonaisrakennetta ja sitä millä tavalla joudutaan katsomaan sitten läpi koko joukkoliikenteen ja taksiliikenteen ketjua siinä suhteessa että kansalaiset jotka haluavat alalle olisivat yhdenvertaisessa kohtelussa

arvoisa herra puhemies

sen jälkeen kun kuulemiskierros on käyty ja tulokset analysoitu hallitus tutkii sekä nämä lausunnot että raportin ja pohtii keskuudessaan onko tarvetta tehdä lisäselvityksiä analysointia siitä millä tavalla liikenteen verotusta jatkossa pitäisi kehittää

meille vasemmistossa on ollut erittäin tärkeää että esimerkiksi ulkomaalaisen työvoiman ehtojen valvonta varsinkin rakennuksilla saadaan järjestykseen

on totta että ympäristölle haitallisten tukien yhteydessä asia on ollut esillä

minä veikkaan että puhemies kohta häätää jo täältä korokkeelta kartanolle

aikookohan valtiovarainministeriö ministerinsä johdolla lähteä tekemään toimenpiteitä jotta pystyisimme nitistämään tämän yhteistä pottukuoppaamme tyhjentävän rotan

sain sähköpostilkiläistä näki vielä perinteisen tyylin saa sähköpostillakin lähestyä ja kirjeelläkin perinteiseen tyyliin pistetään jos on vielä jokin jäänyt vaivaamaan

kyyhkyjäkin vielä löytyy

arvoisa herra puhemies

kehysmenettely painottaa nimenomaan menojen rajoittamista sen sijaan että samanaikaisesti tarkasteltaisiin sekä tulojen että menojen muodostamaa kokonaisuutta ja päästäisiin jossain vaiheessa siihen lopputulemaan onko varaa jättää tiettyjä satsauksia tekemättä jotta ne eivät maksaisi vuosien kuluttua kymmenkertaisesti enemmän kuin mitä ne maksaisivat sillä hetkellä reaaliajassa nopeasti korjattuina

se mikä on iso kysymys koko raportissa on se että siinähän on kolme erilaista mallinnusta ja itse asiassa syrjäseudut ovat jokaisessa mallissa voittajia

sen takia toivoisinkin että myös perussuomalaisten eduskuntaryhmä perehtyisi tähän raporttiin todella tarkasti ettei synnytetä kansalaisille sellaista mielikuvaa että työryhmä olisi esittänyt jotain sellaista mallia joka asettaa suomalaiset kansalaiset varsinkin syrjäseuduilla eriarvoiseen asemaan

tästä tullaankin siihen kysymykseen joka kuluneiden vuosien aikana on mietityttänyt allekirjoittanutta hyvin paljon

pölöhön matematiikallakin ymmärtää tämä gäpin mikä tässä on mutta todennäköisesti hallitukselle tämä täytyy vääntää rautakangesta

tänä päivänä julkaistiin juttu laman lapsista ja rekistereiden avulla heistä piirtyy yhteiskuntaamme hätkähdyttävä kuva

arvoisa puhemies

kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista niin on pakko huomioida myös tuottajien ja tuotannossa mukana olevien ihmisten työssä jaksaminen ja sen elinkeinon pyörittämisen raskaus

arvoisa herra puhemies

mustajärven sanomaa mutta kerron tässä teille kaikille että tuen kaikkea mitä hän sanoo vilpittömästi

miten turvataan suomalaisen tuottajan työkyky ja työssä jaksaminen jotta hän jaksaisi huolehtia omista tuotantoeläimistään ja tilastaan

täytyy muistuttaa kaikkia edustajia siitä että tulevina vuosikymmeninä suomea samalla tavalla kuin koko muuta eurooppaa ja koko muuta maailmaa tulee kohtaamaan iso kysymys siitä millä tavalla me vastaamme sekä liikenteen päästökaupan että liikenteen energiatehokkuuden vaatimuksiin

yksi asia joka tuntuu unohtuvan tämän päivän koulumaailmassa

lisäisin kuntien problemaattiseen tilanteeseen vielä erittäin haasteellisen huoltosuhteen elikkä työssä käyvien määrä ja elättäjien määrä tahtoo vähentyä ja entistä enemmän on eläkkeelle jääjiä ja heitä joita olisi tarpeen huoltaa ja varsinkin pohjoisessa ja itä suomessa pienissä kunnissa tämän haasteen kanssa painitaan joka viikko joka kuukausi ja joka vuosi

arvoisa herra puhemies

suunnittelussa on eläinten lääkintää koskevan lainsäädännön uudistaminen ja olen pohtinut monta kertaa millä tavalla estetään siinä ajattelussa jos lisätään tiloilla paikalla olevia lääkkeitä ja tilan omistajien vastuuta eläinten lääkinnässä lääkeresistenssin ja lääkeresistenttien bakteerikantojen syntyminen ja lisääntyminen suomessa

ja ylhäältä tuli käsky että kaikki yliopistot oli markkinavoimille alistettava ja näinhän hallitus on suuressa viisaudessaan valmistelua vienyt

se tarkoittaa myös sitä että tulevina vuosikymmeninä suomalainen autoilija on ison haasteen edessä

yliopisto oy ab on tuova meille uuden tuottavuuden ja tehokkuuden riemusaaton jonka puristuksessa niin henkilökunta kuin opiskelijat saavat kärvistellä selvitäkseen kasvavien vaatimusten ristipaineissa

kuinka paljon se tarkoittaa koko perusopetuksen aikana

millä rahalla tasapainotetaan tämä eriarvoistumisen kehitys

takerrun myös aihealueeseen tuottavuusohjelma ja lähden siitä näkövinkkelistä että valitettavasti tuottavuusohjelmalla on päädytty tilanteeseen joka on supistanut tarpeellisia toimintoja ja lähinnä kohdistunut yksipuolisesti henkilöstömäärän vähentämiseen

jos ajatellaan tätä hallituskautta olemme valitettavasti joutuneet kahteen eri otteeseen nostamaan polttoaineveroa ja se ei ole kyllä ollut kansalaisten toivomusten ykköslistalla

tämä lakipaketti voisi sanoa muhkeudessaan tietenkin hämmentää ensimmäisen kauden kansanedustajan varsinkin kun ensimmäisillä sivuilla jo meille rohkeasti kerrotaan että on tarkoituksena tehdä nykyistä yksinkertaisempi selkeämpi ja ennen kaikkea läpinäkyvämpi järjestelmä joka kannustaa kuntia

ja mikäli mitään ei tehdä niin me olemme siinä tilanteessa että lyhyellä aikajänteellä polttoaineveroa pitäisi nostaa monia kymmeniä senttejä

on mielenterveysongelmia monenlaisia päihdeongelmia monenlaisia kriisejä monenlaisia rikoksia ja asioita joita ei pystytä tänä päivänä edes rahalla korvaamaan tai korjaamaan

tuota tehosta kiristä vahvista pinnistä vielä jaksaa selkä kestää mieli pystyy ja innovaatioita syntyy liukuhihnalta siinä kaiken ponnistelun rytinässä

onko se sitten se ainoa työkalu mitä toimijat haluavat esittää että polttoainevero nostetaan pilviin millä ei pystytä ohjaamaan myöskään sitä millä tavalla kohdellaan niitä alueita joilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin oman auton käyttö

jollakin tavalla yritin tietysti vaaleanpunaisten silmälasieni läpi löytää sen yksinkertaisuuden tästä mutta ilmeisesti olen niin yksinkertainen kainuulaisedustaja että en päässyt vielä lain syvimpään ytimeen

mutta siitä huolimatta edelleen piirtyy maailmastamme se kuva että nämä ihmiset eivät mahdu meidän kehyksiimme tai jos he mahtuvat niin ne kehykset ovat niin syvällä kaulassa että perhekunnat ovat tukehtumassa siihen mitä me olemme heille tarjonneet

puolustusvoimien rakennuslaitos

ensinnäkin sen verran tästä rahoitusryhmän työstä että selonteon yhteydessä oli valtiovarainministeriön johdolla laaja rahoitustyöryhmä joka pääsi liikennejärjestelmän budjettimenettelyn kehittämisessä seuraaviin lopputuloksiin

naistyöpaikkojen katoaminen henkilöstörakenteen vinoutuminen työssäjaksamisen heikentyminen sairauslomien lisääntyminen

tämä johtuu erittäin pitkäjänteisestä tuottavuusohjelmatoteutuksesta ja herättää kysymyksen kuinkahan paljon nämä toimet ovat tuoneet lisäkuluja kaiken kaikkiaan

no kuten edustajakollega mustajärvi täällä kiitti syrjäisyyslisän erityisen harvan asutuksen lisän huomioimisesta ja kyllähän siellä nyt oma kotikuntakin kellottaa oikein komiasti mutta siitä pääsemmekin siihen problematiikkaan mikä liittyy kainuuseen ja kainuulaiseen elämänmuotoon että millä tavalla alueen kylät kunnat ja kaupungit tulkitaan syrjäisiksi

ajatus itsenäisemmistä yliopistoista on hyvä mutta jossain vaiheessa uuden lain lähtökohdaksi otettiin autonomian sijaan elinkeinoelämän tarpeet

siellä tuottavuusohjelma on merkinnyt sitä että asiat seisovat

yhdet ihmiset joutuvat juoksemaan entistä enemmän

yhä vähemmän valtiolle tuottavaa työtä päätöksiä ja erilaisia ratkaisuja toimipisteissä tehdään kun ei ole tarpeeksi ihmisiä kiertämään maakuntia tekemään kaavoituksen pohjalta aloitettuja ratkaisuja loppuun ja palvelemaan kansalaisia siinä tehtävässä mihin heidät on asetettu

väylänpidon kehittämishankkeiden suunnitteluun osoitetaan erillinen rahoitus kehittämishankemomentille jonne tarvittava määräraha siirretään perusväylänpidosta

arvoisa puhemies

vapaa kriittinen opetus ja tutkimus

lain uudistamistarvetta on harva kyseenalaistanut mutta menettelytavat ja avoimen vuoropuhelun pelisääntö ovat historiallisen muutoksen onnistumisen kivijalka ja ehdoton perusta

kainuussa on pitkiä välimatkoja muissakin kunnissa kuin puolangalla ja suomussalmella ja on tullut paljon palautetta siitä kuinka huomioidaan nämä kunnat jotka elävät todella haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa ja mikä on sitten se isäntä tai emäntäkunta joka ottaa nämä kuntatalouden ikeessä tempuroivat kaverinsa huostaansa silloin jos tulee tilanne että valtio antaa pientä keppiä ja porkkanaa siihen että jonkinlaisia yhteistyörakenteita pitäisi laajemminkin luoda ja kuntia yhdistää

jos rahoitus järjestyy ei ole mitään esteitä hankkeen toteuttamiselle

elikkä kun tuli krittiikkiä tästä minkä takia otetaan perusväylänpidosta suunnittelurahoitus niin tähän asti meillä ei ole ollut erillistä momenttia suunnittelulle kaikki suunnitteluraha on otettu sieltä perusväylänpidosta

meillä on ollut sellainen perusperiaate allekirjoittaneen ministeriaikana että kaikki selvitetään tutkitaan ja tarkastellaan juurimultineen

nyt kuitenkin vaikuttaa siltä että todelliset kuulevat korvat ovat avautuneet elinkeinoelämän suuntaan mutta yliopistojen henkilökunnan ja opiskelijoiden esitykset ovat kaikuneet kuuroille korville

hallitus on koko ajan korostanut sitä myös työryhmän työn ohjeistuksessa että täytyy rakentaa sellainen malli jossa kansalaisten perusoikeudet kyetään turvaamaan

tässä kokonaisuudessa on käyty läpi ympäristövaikutukset taloudelliset vaikutukset liikenneturvallisuus sen vaikutukset tiestön kunnossapitoon ja rahoitustarpeisiin sen vaikutukset logistiseen kilpailukykyyn vaikutukset siihen mitä se tarkoittaa korkeuden nostossa esimerkiksi elintarvikekuljetusten hintaan

ten tuet ja ulkopuoliset rahoitusosuudet käsitellään jatkossa kehysten rakennekorjauksina ja tuet kohdistetaan kehittämishankkeisiin

jos mietitään tämänhetkistä tilannetta maassamme niin palautetta tulee valtavasti koko ajan siitä kuinka ruokajonot leipäjonot kasvavat kuinka paljon enemmän ihmisiä on hakemassa erilaisia etuisuuksia avustuksia ja tiedämme sen arjen etteivät ihmiset pärjää senkään jälkeen kun he ovat saaneet ruokakassin tai he pärjäävät pari päivää mutta sitten tulee päiviä jolloin ei ole yhtään ainutta leipäkannikkaa mistä suuhunsa laittaa

uuden lain tulee taata etteivät opiskelijat ja henkilöstö jää omalla työ ja opiskelupaikallaan sivustaseuraajan asemaan samalla kun ulkopuoliset nuijivat asiat yliopiston tärkeimmässä päättävässä elimessä eli hallituksessa sen päätöksentekopöydässä laissa ehdotetun enemmistön turvin

on aivan selvin sanoin sanottu se että mitään sellaista mallia ei tuoda joka estää kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen ja minä uskon että sekä eduskunnan perustuslakivaliokunta että myöskin oikeuskansleri pitävät siitä huolen että mitään sellaista mallia ei suomeen tule

arvoisa herra puhemies

karhuvaaran puheenvuoron jälkeen

kyllähän tässä arkitodellisuus on sitä että meidän monikanavainen rahoitusjärjestelmämme terveydenhuollossa tulisi avata jotakin kautta

mikäli liikenneväylähanke voidaan todeta valtion kannalta edullisimmaksi toteuttaa elinkaarihankkeena niin infra oy tai vastaava toimintamalli voi olla tilanteesta riippuen yksi keino alentaa elinkaarimallilla toteutettavien hankkeiden rahoituskustannuksia

tässä asiassa toivoisinkin että valiokunnassa kiinnitettäisiin tähän huomiota pyydettäisiin myös kainuusta kuultavaksi kuntia jotka eivät ole nyt tulossa tämän harvan asutuksen erityislisän piiriin ja sen lisäksi kun nyt on mahdollisuus vetoaisin sydämestäni meidän armaaseen ministeriin että huomioitaisiin kajaanin kaupungin erittäin haasteellinen ja vaikea tilanne

niin kysymys heräsi

ei juristeja tai toimihenkilöitä vaikka he toimisivat vuokrafirmojen kautta valtio tue verovaroin

ihmiset kommentoivat facebookissa tänä päivänä että heitä ei saa valvoa ja samanaikaisesti facebookissa näkyy että kansalainen on sijainniltaan tohmajärven peräkylän takaosastolla

keneltä se olisi ollut pois

kyllä lääkärit ovat tällä hetkellä se yksi ja ainoa ammattiryhmä jonka toimintaa erittäin suurella tavalla yksityispuolella reppufirmoissa valtio tukee

elikkä tässä rahoitusprosessissa on allekirjoittaneen näkemyksen mukaan kyllä päästy hyvin pitkälle tämän hallituskauden aikana iso kiitos siitä sekä vmlle että koko sille työryhmälle joka on ollut tässä prosessissa mukana toimimassa

mielestäni vain vahvasti demokraattinen ja vapaa tiedeyhteisö voi tuottaa uusia avauksia ja kehittää toivottuja innovaatioita

tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys

kansalaisia valvotaan tänä päivänä hyvin paljon mutta tässä verotuskysymyksessä on lähdetty siitä että pitää pystyä rakentamaan malli jossa tiedot ovat kansalaisten omassa käytössä ja lähtökohtaisesti personoituja tietoja joita kansalainen itse hallitsee

se on sitä osaamista jota metsästä tietääkseni edelleen isolta osalta elävä suomi tässä maassa tarvitsee

kokonaisuus lähtee siitä että mikäli meillä on mahdollisuus eu komission arvioinnin jälkeen tehdä näitä ratkaisuja niin tulevassa kehysriihessä tehdään arvioinnit siitä löytyykö meiltä yhteistä panostusta siihen että meidän verkosto on siinä kunnossa jotta raskaampi kalusto voi teillämme liikkua

näin se olisi mutta onko meidän kehystemme sisään mahtunut se tosiseikka että työttömyyteen olisi puututtu niin merkittävästi ja meidän työttömyyspolitiikkamme olisi linjattu uudella tavalla niin että kaiken työn tekeminen olisi kannattavaa ja järkevää ja tämä meidän työllisyys työllistämis ja sosiaalipolitiikkamme kannustaisi kansalaisia työn syrjään kiinni

jos kuntapäättäjiä tässä syyllistetään niin kyllä yhtä pitkälle täällä eduskunnassa me päättäjät voimme katsoa peiliin että olisikohan korjaamisen paikka tässä meidän rahoitussysteemissämme

rakennemuutostuki ei pelasta kaupungin taloutta eikä se tietenkään ole siihen tarkoitettukaan mutta kaupungissa edellytetään niin radikaaleja muutoksia kaikilla toimialoilla että voisi sanoa kansalaisliikkeen käynnistyneen puolustamaan niin opetusta kulttuuria kuin kaikkia muitakin palveluita

lain valmistelun yhteydessä on suureen ääneen kehuttu lain lisäävän massiivisella tavalla yliopistojen autonomiaa mutta tarkempi tutustuminen hallituksen esitykseen paljastaa kuitenkin autonomian lähestyvän tsaarin ajan autonomiaa jossa te olette niin vapaita kuin tsaari sanoo sillä tiukasti säädellyn autonomian varmistaa opetusministeriön ja yliopistojen välinen tulossopimus jossa sovitaan tulostavoitteista eli toiminnasta ja sen rahoituksesta eli toimintamäärärahoista

edustaja ojala niemelä nosti esille tä män puolustusvoimauudistuksen siihen liittyvät muutokset ja vaikutukset keski suomen pohjois karjalan hankkeet

yhtenä seikkana haluan korostaa myös rikosseuraamuslaitoksen isoa tuottavuusohjelmaa ja sen merkitystä kansalliselle turvallisuudelle ja ennen kaikkea nostaa pöydälle sen kysymyksen kuinkahan paljon todellisuudessa näillä toimenpiteillä on saavutettu säästöä

suurin ongelma tällä hetkellä on tietysti meidän tiestön merkinnöissä ja silloissa mutta itse asiassa suurin paine syntyy nimenomaan juuri siitä mikä ministeriryhmässäkin oli erittäin merkittävä kysymys

parasta aikaa valtiovarainministerin ja ministeriön kanssa neuvotellaan näistä millä tavalla asioita voitaisiin tarkastella näitten vaikeassa tilanteessa olevien alueitten osalta

ja huomauttaisin vielä sen että yllättävää kyllä vaikka kuntaliitos vuolijoen kanssa tehtiin niin jälkikäteen paljastui semmoisia miljoonahankkeita jotka olivat unohtuneet ikään kuin tekemättä aikoinaan ja sitten nämä ovat kaatuneet tämän yhdistelmäkunnan kautta kaupungin niskaan ja nyt ollaan kyllä todella todella syvällä

sain kuluneen kuukauden aikana tietoa siitä mitä oli ajateltu esimerkiksi konnunsuon vankilan lakkautuksen yhteydessä saavutettavan ja tässä lisänä vielä ajatus siitä että pelson vankilasta vähennetään vankipaikkoja

voin sanoa että liikenneministeri kyllönenhän tekee kaikki ne liikennehankkeet mitkä tarpeelliseksi katsotaan kunhan vain rahoitusta niihin löytyy niin että siellä tulppana ei kyllä hankkeiden osalta seisota

mitä pidempi siirtymäaika vanhalla kalustolla sitä kalliimmaksi se tulee tieverkoston kunnossapidon osalta koska kilpailukyvyn varmistamiseksi myös vanhalla kalustolla on se ajatus että pystyttäisiin ajamaan isommilla massoilla

ei ole paikkaa minne mennä eikä ole vaihtoehtoa millä hakea itselleen parempaa elämää

kun nostettiin esille useammassakin puheenvuorossa ilmiselvästi syytökset tuolta keskustapuolueesta tulivat että edellisestä kakkoskorista ei ole mitään poimittu ja edellinen selonteko on nakattu tunkiolle niin se ei pidä muuten paikkaansa

entäpä jos yliopistokonserni ei täytäkään valtio omistajan tavoitteita otetaanko lumeoptiot pois ja toiminta loppuu siihen

ja toki jos halutaan vähentää kokonaisrasitusta silloinhan tällaista siirtymäaikaa ei ole mutta minä en usko että eduskunta on semmoisiin ratkaisuihin valmis vaan haluaa antaa mahdollisuudet myös koko logistiselle alalle toimia ja mennä eteenpäin tässä asiassa

mutta onko myöskään oikeutta

mutta me kainuussa emme ole tottuneet varsinaisesti ruikuttamaan me kerromme todellisen tilanteen ja minkälaista tarvetta meillä olisi apua saada

pystyykö meidän poliittinen koneistomme luomaan tästä rakastetusta kehysmenettelystä sellaisen että se asettaa rajat myös köyhyydelle ja eriarvoistumiselle

miten käy humanististen tieteiden luonnontieteiden jotka aloina palvelevat enemmän kuluttajia kansalaisia kuin yrittäjää ja yritysmaailmaa

edellinen selonteko on luettu hyvin tarkkaan ja sen lisäksi kaksi kolmasosaa näistä hankkeista on otettu puhtaasti kakkoskorista

toisena asiana haluan nostaa kysymyksen josta puhutaan paljon liittyen lukiokoulutukseen ja näitten valtionosuuksien muutokseen

ainakaan allekirjoittaneen mielestä meillä ei ole varaa nykymuotoiseen kehitykseen sillä saralla

kokonaiskustannukset logistiikassa vaikuttavat hyvin laajasti koko meidän yhteiskunnan toimintaan ruokakorin hintaan palveluiden toimintojen hintaan

mistä lisärahoitusta kulttuuriantropologialle tai teologialle

rahoittaako kirkko tulevat teologian opiskelijat vai kuka auttaa lisärahoituksen keräämisessä

jos ymmärrän oikein niin nyt tässä esimerkiksi kainuulaisella filiaalilukion mallilla olisi myös mahdollisuus jollakin tasolla selviytyä jos osasin tulkita tätä lainsäädäntöä oikein että kuntien yhdistymisellä koulutuksen järjestämisluvan muutoksella osaksi toisen kunnan tai kuntayhtymän lukiokoulutusta tunnusluku lasketaan erikseen kullekin entiselle lukiokoulutuksen järjestäjälle

tätä kokonaisuutta joko viedään ensi keväänä eteenpäin tai sitten ei viedä mutta nämä ovat osa sitä keskustelua joka tullaan käymään kehysriihen ympärillä ja yhteydessä

on huomioitava että saman vuoden aikana on kuitenkin tarkoitus ottaa käyttöön valvontarangaistus elikkä tämä kuuluisa pantarangaistus ja se tarkoittaa kuitenkin mielellään uusia ihmisiä jotka pystyisivät ruotsin mallin mukaisesti aidosti kontrolloimaan ja seuraamaan ja tukemaan myös vankien koevapaudessa selviytymistä

nyt esimerkiksi tässä kotkakoskenkylä prosessissa myös eläkeyhtiöt ovat mukana osallistumassa mutta heidän osaltaan vaaditaan sen verran korkeita tuottoprosentteja että ihan kaikkiin kuvioihin he eivät ole valmiita lähtemään mukaan

arvoisa puhemies